varsinaisesti yt neuvotteluja ei tarvitse käydä mutta esimerkiksi eläkkeellelähtijöiden tilalle ei tulla palkkaamaan uusia henkilöitä vaan tehtäviä järjestellään sitten olemassa olevien kesken eli työtaakka per capita siellä tulee lisääntymään

lähialueen vesistöihin on vuotanut jätevettä joka sisältää malmien erotuksessa käytettäviä kemikaaleja ja myös metalleja joista monet ovat haitallisia sekä ihmisille että ympäristölle

perussuomalaisten eduskuntaryhmä on valmis tukemaan tässä asiassa valtioneuvostoa ja hallitusta

edustaja juha siltala kaksi mukaista herra puhemies

nyt teille arvoisat vasemmistoliiton kansanedustajat joulukuussa koittaa ilon ja onnen aika kun voitte äänestää täällä eduskunnassa ajamanne verolinjan puolesta tukemalla perussuomalaisten ehdotuksia

ihmettelen kuitenkin tässä erästä asiaa

kuitenkin kansaneläkelaitos lähtee siitä että kansaneläkelaitoksen kenttäpalvelut ne palvelut joita kansalaiset saavat ja odottavat kansaneläkelaitokselta ja joita tämä eduskunta ja hallitus säätää pyrkii ja pystyy kansaneläkelaitos myöskin toteuttamaan hyvin ja joustavasti ja tehokkaasti

mitä tästä kaikesta ajattelee ympäristöministeri niinistö

joskus mukuloissa edustaja juha väätäinentusta kettusen kannattamana tehnyt valiokunnan ehdotusta poikkeavan ehdotuksen jota joudun äänestämään valiokunnan ehdotus kannatan edustaja väätäisen tekemää esitystä

kontiomäeltä on jo valmis rautatie taivalkoskelle saakka mutta tässä ei ole valtioneuvosto ajatellut yhteyttä taivalkoskelta eteenpäin

kysynkin omistajaohjauksesta vastaavalta ministeri hautalalta

perussuomalaisten verolinja on se että jokainen suomalainen maksakoon veroja ja osallistukoon yhteiskunnan ylläpitoon ja toimintoihin maksukykynsä ja kantokykynsä mukaisesti

se voisi jatkua tuonne kemijärvelle saakka jolloin saataisiin sekin lenkki pelaamaan

aiotteko omistajan edustajan ominaisuudessa puuttua jo nyt toistuviin talvivaaran kaivoksen päästöongelmiin

herra puhemies

siihen antaa mahdollisuuden se että kansaneläkelaitos laajentaa sähköisiä palvelujaan

tähän joukkoon luettakoon myöskin ne jotka nyt pyrkivät kiertämään koko verotuksen eli toimivat niin kutsutun harmaan talouden piirissä

te istutte valtioneuvoston jäsenenä mutta oletteko te nukkunut silloin kun tätä asiaa on käsitelty

tämän linjamme mukaisesti me katsomme että eduskunnan ei tule tehdä tässäkään talouttamme uhkaavassa tilanteessa sellaisia ratkaisuja jotka aiheuttavat verotuksen painopisteen siirtymistä edelleen kansamme heikompiosaisia kiristävään suuntaan

muuten tämä on hyvä strategia ja me kannatamme sitä että vakavasti hallitus lähtee neuvottelemaan nyt norjalaisten kanssa jäämeren rautatien rakentamisesta rovaniemikirkkoniemi välille

kansaneläkelaitoksen palvelut siis toimivat koko maassa siis koko laajassa suomenmaassa ja kansaneläkelaitoksella ei ole tarvetta eikä tarkoitusta palveluja heikentää

nämä asiat siirretään kelan maksettavaksi jolloin määrärahat eivät kesken vuotta lopu ja kaikki kuntalaiset hankoniemen kärjestä utsjoen nuorgamiin saakka saavat saman kohtelun näissä asioissa

ja sitten yksityiskohtiin voimme puuttua vielä erikseen täällä eduskunnassa kun saamme hallitukselta tänne vain lakiesityksen tästä muutoksesta

yleisen arvonlisäveroprosentin korottaminen kertautuu kaikille yhteiskuntamme toiminta alueille ja se jos mikä on tasavero

toivottavasti tämä lakiesitys tulee mahdollisimman nopeasti ja myöskin kokoomus ja zyskowicz ymmärtää mistä tässä on kysymys

toivon vilkasta pohdintaa ja vilkasta keskustelua tästä kertomuksesta nyt täällä lähetekeskustelussa ja ennen kaikkea sitten kunhan tämä kertomus on palautekeskustelussa mietinnön muodossa toivon erinomaisesti että kansanedustajat kävisivät siitä keskustelua

arvonlisävero ja energiaverot ovat kaikkein raskaimpia maamme syrjäisillä alueilla asuville

perussuomalaisten laatima vaihtoehtobudjetti ja siihen liittyvät talousarvioaloitteet ovat tasapainoinen yhdistelmä jolla pyritään kääntämään harjoitettavaa politiikkaa siihen suuntaan jolle huomattava osa kansalaisistamme antoi tukensa viime kevään eduskuntavaaleissa

ja niin kuin tiedätte kansanedustajilla on oikeus saada kaikkia tietoja kansaneläkelaitoksesta kun vain otatte yhteyttä kansaneläkelaitokseen ja pyydätte asiakirjoja

seuratkaa tarkkaan mitä täällä eduskunnassa tapahtuu ja tehkää omat johtopäätöksenne

ja kyllä tässä tilanteessa nyt kun valtioneuvoston jäsenet ovat valmiit näyttämään esimerkkiä siitä että näillä tulotasoilla voidaan myöskin tuloja eli palkkoja vähän leikata silloin myöskin eduskunnan tulisi näyttää samanlaista esimerkkiä

aikaisemminhan oli järjestelmä semmoinen että kansanedustajien palkat olivat kytketyt ministeripalkkoihin mutta nyt tällä välillä kun minä olen ollut poissa täällä on tehty systeemimuutos ja kansanedustajien palkoista päättää erillinen palkkiotoimikunta

lähetämme yhteisen viestin tälle palkkiotoimikunnalle se kokoontuu välittömästi ja kansanedustajien palkkiota alennetaan samalla tavalla kuin ministerit ovat nyt päättäneet alentaa

tällä menolla mikä nyt on vallalla suomi ajautuu ennen seuraavia eduskuntavaaleja todella syvään lamaan

näyttää siltä että talvivaaran kaivoksen vaarallisista jätevesipäästöistä voi muodostua suomen suurin ympäristökatastrofi kautta aikojen

mielestäni hallitus vastuuministereineen on ollut asiassa vaitonainen ja vastuuta on vieritetty paikalliselle ely keskukselle

herra puhemies

tällaisessa tilanteessa missä me nyt olemme tulisi elvyttää kotimaan kysyntää mutta siihen hallituksella ei näytä olevan valmiutta

kysynkin pääministeri kataiselta ympäristöministeri niinistöltä ja koko hallitukselta

muuttamalla katumaksulaki laiksi kunnalle suoritettavasta kiinteistöverosta laajennettiin kiinteistöjen veropohjaa joista joudutaan tätä maksua maksamaan

tämä on taas eräs asia jossa siirrytään aina vain tuonne amerikkalaisen markkinatalouden suuntaan eli yhteiskunnan vastuita siirretään vakuutusyhtiöille ja jos joku kuvittelee että tässäkin asiassa vakuutusyhtiöt tulevat harjoittamaan jotakin sosiaalista toimintaa niin se on väärä arvio

kysyn valtiovarainministeriltä

aikooko hallitus todella puuttua asiaan ja antaa eduskunnalle pikaisesti tarvittavat lakiesitykset jotta tällaisiin katastrofeihin voitaisiin puuttua välittömästi ja tehokkaasti

eivätkö teillä ala silmät avautua niin että pitäisimme jollakin tavalla talouselämää ja yleensäkin elinkeinoelämää pystyssä lisäämällä tässä tilanteessa kotimaista kysyntää eli elvyttämällä

ja aikooko valtioneuvosto asettaa pikaisesti asiaa selvittämään suuronnettomuuksien tutkintalautakunnan koska suuronnettomuuden vaara on ollut mitä ilmeisin ja on edelleenkin

jos on samanlaiset omakotitalot toisessa asuu miljardituloluokan vuorineuvos ja toisessa asuu kansaneläkkeellä oleva eläkeläinen niin he joutuvat samanlaisesta kiinteistöstä maksamaan saman verran kiinteistöveroa

se tulee olemaan heille bisnestä ja he pitävät huolen siitä että tästäkin vakuutustoiminnasta syntyy riittävät tuotot vakuutusyhtiöille

tämä on tasavero joka kohtelee pienituloisia kiinteistöjen omistajia todella epäoikeudenmukaisesti

minä toivon että valiokuntakäsittelyssä valiokunnassa perehdytään tähän asiaan perin pohjin ja ilmoitan jo nyt että periaatteesta minä en hyväksy kun on kysymyksessä suomalainen peruselintarviketuotanto sitä että se annetaan tältäkin osin pelimiesten käsittelyyn

minusta hallitus on nyt ihan oikeilla linjoilla

mielipidemittauksista on käynyt selville se että suomen kansan ylivoimainen enemmistö vastustaa suomen mahdollista nato jäsenyyttä

pääministeri stubbin henkilökohtainen kanta on kaikkien tiedossa

sitten toissijainen tehtävä on tämä

tämä tilanne missä suomi tällä hetkellä on on ollut näkyvissä jo monta vuotta mihin tuo politiikka mitä kataisenurpilaisen hallitus ajoi johtaa

sanoisin näin että nyt teidän ministerien täytyy varmistua siitä että vaikka uusi jatkaja siihen löytyisikin siihen on kuitenkin mentävä valtion taas mukaan esimerkiksi solidiumin kautta yhdeksi omistajaksi

seuraavien eduskuntavaalien jälkeen varmaankin tulee esille tämä suomen mahdollinen nato jäsenyys tai sitten nato optio

hyväksyttekö te sen pääministeri stubb että seuraavien eduskuntavaalien jälkeen nato jäsenyydestämme suomen nato jäsenyydestä järjestetään neuvoa antava kansanäänestys jolloin kansa saa sanoa painavan sanansa meidän liittoutumattomuudesta tai liittymisestä natoon

me perussuomalaiset olemme tehneet joka vuosi oman varjobudjetin jossa olemme esittäneet linjauksia joilla linjauksilla todennäköisesti olisi vältetty tämä pahin missä nyt ollaan tällä hetkellä

ettekö mene

mutta jos valtio menee mukaan esimerkiksi solidiumin kautta siihen tulevaan kaivosyhtiöön joka lähtee jatkamaan niin kyllä nyt valtion velvollisuus eli teidän velvollisuutenne on myöskin teetättää todellinen asiantuntijaselvitys siitä onko siitä kaivoksesta mahdollista tehdä kannattavaa kaivosta ja millä toimenpiteillä

kun olemme nyt tässä tilanteessa missä ollaan oletteko te koko hallitus valmis panemaan pystyyn suomen kansallisen hätätilaohjelman laatimisen

onko hallituksella valmiutta vielä muuttaa täällä eduskunnassa olevaa valtiovarainvaliokunnan ja muitten valiokuntien käsittelyssä olevaa ensi vuoden talousarviota niin että muun muassa tämä varallisuusvero voitaisiin palauttaa ja sieltä tulevat rahat käyttää elvytykseen ja nimenomaan kotimaisen kysynnän ja kotimaisen ostovoiman lisäämiseen

silloin jos asiasta järjestettäisiin kansanäänestys kansa ja me kaikki pääsisimme keskustelemaan tästä nato linjauksesta

vien tämän mietinnön ensi viikon tiistaina kelan valtuutettujen ko koukseen ja esittelen ja kerron tästä asiasta kelan johdolle

edustaja rossi tuossa kiitteli kansaneläkelaitosta siitä että kelalla on hyvä palveluverkosto läpi koko maan

kyllä paineita on ollut tämän kolmen vuoden aikana jona aikana minä olen ollut kansaneläkelaitoksen valtuutettujen puheenjohtajana siihen suuntaan että palveluverkostoa tulisi karsia

herra puhemies

mutta on ollut erinomaisen hyvä asia se että kelan valtuutetut yli puoluerajojen ovat ymmärtäneet asian siten että palveluverkkoa ei tule karsia vaan kelan palveluverkko on pidettävä hyvänä ja riittävän tiheänä niin että palvelut voivat olla riittävän lähellä niitä jotka palveluja tarvitsevat myöskin lähellä niitä jotka eivät voi käyttää tai eivät halua tai eivät osaa käyttää sähköisiä palveluja on se fyysinen palvelu

olin kannattamassa ja kannatin edustaja katajan hyvää lakialoitetta pikavippien kokonaan kieltämiseksi ja kannattamiseni perustui nimenomaan tähän että nämä pikavippifirmat riistävät ennen kaikkea nuoria ja ahdinkoon joutuneita ihmisiä

mielestäni se vanha periaate että suomen tulee pysyä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella on ajankohtaista tänäänkin

suomen tulee säilyä sotilaallisesti liittoutumattomana ja hoitaa itse oma uskottava puolustuksensa

herra puhemies se on viisautta

minusta pikavipit pitäisi kieltää kokonaan

arvoisa puhemies

eikö ministerin mielestä tä mä tunnu epäoikeudenmukaiselta nimenomaan pienyrittäjiä kohtaan ja onko mahdollista että tähän voitaisiin täällä eduskunnan valiokuntakäsittelyssä harkita ja tehdä tarvittavia muutoksia

voiko edustaja rajamäki suurimmissa unelmissaankaan ajatella niin että minä voisin asutustilallisen poikana asettua vastaan viljelijäväestöä ennen kaikkea pienviljelijöitä

kun kuuntelee tätä kansanedustajien keskustelua täällä eduskunnassa niin näyttää sille että eduskunta olisi valmis tekemään tähän hallituksen lakiesitykseen tiukennuksia

ministeri kyllösen oikeastaan ensimmäinen tähtiajatus oli se että maantieliikenne täytyy saattaa satelliittivalvonnan piiriin

jos eduskunta valiokuntakäsittelyssä lähtisi tekemään tähän lakiesitykseen tiukennuksia niin millä tavalla hallitus ja oikeusministeri henriksson suhtautuisivat tähän tilanteeseen sallisitteko te nämä tiukennukset vai vetäisittekö siinä tilanteessa esityksen takaisin eduskunnasta pois

jos raideliikenne avataan kilpailulle niin kuka voi kuvitella että ulkomaiset yhtiöt tulevat kilpailemaan hiljaisilla rataosuuksilla joissa ei pärjää vrkään

olen kuullut huhuja että ministeriö olisi jopa asettanut työryhmän valmistelemaan tätä järjestelmää jolla autoilijat pannaan tällaiseen satelliittivalvontaan niin kuin hirvikoirat tuolla metsässä

eivät varmasti tule vaan he tulevat kuorimaan kerman päältä ja se johtaa siihen että kohta eduskunta ja maan hallitus joutuu miettimään sitä millä tavalla pystytään pitämään vr pystyssä niin että myöskin pohjoisessa ja itä suomessa yleensä rataliikennettä rautatieliikennettä on

siis kannattaa olla näissä asioissa sanotaanko viisaasti höperö

jos olen oikein ymmärtänyt niin metsähallitus tulee lähivuosien aikana myymään omistamiaan maita metsiä ja rantoja ennen kaikkea yksityiseen suomalaiseen omistukseen

tämä on juuri sitä jolloin valtion maita siirtyy suomalaisten omistajien pienomistukseen eli kansankapitalismiin

näyttää sille että kokoomus on selvästi hermostunut

mutta kysynkin ministeri koskiselta

pidättekö te tässä sitten huolta siitä että nämä tontit ja maat joita metsähallitus tarjoaa myytäväksi eivät ajaudu muun muassa venäläiseen omistukseen

kokoomus näköjään pelkää että seuraavissa vaaleissa tulee turpiin ja tämä suurkuntahanke ajautuu karille

on todella mahdollista että kansalaiset antavat tyr mäyksen tulevissa eduskuntavaaleissa tälle hankkeelle ja tälle törppöilylle mitä on tapahtunut

herra puhemies

pulli

kunnioitan ja arvostan puhemiehen mielipidettä minkä hän esitti